arvoisa puhemies

näillä mietteillä tuen asian nopeaa käsittelyä tässä talossa

myös minä olen ollut ulkomaalaisessa maisteritutkinto ohjelmassa niin kuin edustaja andersson ja siellä monet sanoivat kyllä että kyllä minä tästä olisin valmis myös maksamaan koska tämä on laadullisesti niin hyvää että kyllä tässä esimerkkejä löytyy toisestakin laidasta

olen hiukan huolissani siitä että oppositiosta ja varsinkin edustaja anderssonilta tulee sellaisia signaaleja että nimenomaan suomalaisen korkeakoulutuksen ainoa vetovoimatekijä on ilmaisuus

arvoisa puhemies

muutama päivä sitten saimme lukea muun muassa siitä että osana pakollisia säästötoimia keski suomessa olevien varikkojen toimintaa ajetaan alas sekä henkilöstöä vähennetään

kuitenkin esimerkiksi keuruun varikolla johon leikkaukset nyt kohdentuvat on merkittävää osaamista vaikkapa ottawan sopimuksen jalkaväkimiinojen hävittämisessä

tulevaan puolustusvoimauudistukseen liittyen kysyisinkin ministeriltä sitä miten voimakkaiden säästötoimien keskellä taataan se että säästöt eivät kohdennu muun muassa sellaisiin kansainvälisiin velvoitteisiin kuten vaikkapa ottawan sopimuksessa on kirjattu

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

kun tämän päivän keskustelua tässä suuressa salissa on kuunnellut on käynyt hyvin selväksi se että tässä talossa tunnetaan jopa portugalilaisia paremmin heidän maansa talouden ongelmat

toivoa vaan sopii että meillä tässä salissa löytyy samanlaista rohkeutta vastaavanlaisten rehellisten analyysien tekoon omasta ta loudestamme ja sen kuntoon laittamisesta nyt käynnissä olevan vaalikauden aikana

sen ylivoimaisesti tärkein tavoite on työn lisääminen suomessa sillä nykyisellä työllisyysasteella suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus on vaakalaudalla

portugali paketissa on kyse eurooppalaisen ja siten myös suomalaisen talousjärjestelmän pelastamisesta potentiaaliselta portugalin talouden romahduksen aiheuttamalta taloustsunamilta

pienenä vientivetoisena kansantaloutena suomen hyvinvointi ja menestys on sidottu voimakkaasti eun talousjärjestelmään erityisesti pankkisektorin osalta

se kohdennetaan pieni ja keskituloisille

on selvää että yksin tämä budjetti tai ylipäätään hallituksen omat muskelit eivät riitä työllisyyskehityksen kääntämisessä

suomalaisille täytyy saada työtä ja yritysten työllistämismahdollisuuksien parantamisen tulisi olla kaikkien poliittisten päättäjien tärkein tehtävä

tässäkin salissa muutamien puolueiden ajaman portugalin taloudellisen romahduskokeen ensimmäiset uhrit olisivat meidän omat asuntosäästäjämme joille maltillisesti kohonneet asuntolainakorot aiheuttavat jo nyt paikoitellen ongelmia

arvoisa puhemies

pidemmän päälle suomen tulevaisuuden kohtalonkysymys ei kuitenkaan ole yksin suomalaisen työn hinta vaan se kuinka hyvin suomalainen osaaminen myy entistä kovemmassa globaalissa kilpailussa

lisäksi uusi eurooppalainen pankkikriisi johtaisi suomalaiset vientiyritykset vaikeuksiin ja lisäisi siten kotimaista työttömyyttä ja oman julkisen taloutemme jo ennestään mittavia ongelmia

kyse ei siis ole muutamissa ryhmissä kovasti mainostetusta veronmaksajien rahojen lapioimisesta itsensä ahdinkoon ajaneiden etelä euroopan kansantalouksiin vaan kylmästä kansallisen intressin ja edun ajamisesta koko suomen parhaaksi

arvoisa puhemies

eniten julkisuutta näistä panostuksista ovat saaneet biotalouteen osaamiseen ja digitalisaatioon annettavat lisäresurssit

julkisuudessa portugali paketin taakse asettuvia poliitikkoja ja maita on syytetty siitä että hyväksymällä nykyisen tarjouksen viestittäisimme ylisuuria riskejä ottaneille saksalaisille ranskalaisille ja englantilaisille pankeille veronmaksajien niin sanotun firman piikin olevan auki nyt loputtomasti

jo tehty esitys kauppojen aukioloajan vapauttamisesta on hyvä esimerkki toimesta jossa kustannukset yhteiskunnalle ovat pienet mutta vaikutus työllisyyteen ja talouteen positiivista

vasta silloin voidaan turvallisesti toteuttaa ne viime aikoina olleet ajatukset riskipankkien pääomittamisesta niiden kansantalouksien toimilla jotka nykyisestä riskisijoittamisesta ovat eniten myös hyötyneet

arvoisa puhemies

timo soini mietti pari viikkoa sitten tässä talossa ääneen sitä mitä jää jäljelle jos pettää itsensä

arvoisa rouva puhemies

myös samassa yhteydessä on valitettavasti yhdessä jos toisessakin poliittisessa ryhmässä viime aikoina harrastettu kilpaa halpojen poliittisten irtopisteiden hakua ja menneiden hallitusten tai vieraiden maiden syyttelyä ovatpa jotkut meistä aloittaneet jo neljän vuoden vaalikampanjan sen seuraavan ison jytkyn saavuttamiseksi

vaikean ajan budjetti näkyy meistä jokaisen arjessa ja muun muassa asumistukea saavien eläkeläisten tilanne on vaikea

silti tekemättäkään ei voi jättää suomen tilanne on niin vakava

itse olen lähtenyt avaamaan kysymystä vähemmän kostonhaluisista näkökulmista keskittyen enemmän siihen mitä kansalaiset odottavat meiltä päätöksentekijöiltä

kansalaiset odottavat meidän ajavan meidän kaikkien yhteisiä ja pitkäaikaisia etuja ja intressejä suomalaisen työn hyvinvoinnin ja tulevaisuuden turvaamiseksi

tähän tulee ryhtyä tarvittaessa vaikka lyhyellä poliittisella perspektiivillä huonompaan gallupsuosioon vieviä mutta pitemmällä tähtäimellä vastuullisemmiksi osoittautuvia portugali päätöksiä tekemällä

kokoomus toimii aktiivisesti myös tässä asiassa sekä euroopassa että suomessa siten että suomalaiset työpaikat talouskasvu ja hyvinvointi tulevat jatkossakin meillä täällä säilymään

arvoisa rouva puhemies

eu direktiiviin perustuva makuaineiden kielto ja sähkötupakointiin tehtävät tarkennukset ovat näistä merkittävimpiä muutoksia

näiden ohella olisi syytä vakavasti harkita muun muassa tänään esillä ollutta niin sanotun kokoomuksen sote kolmikon esitystä jota edustaja zyskowicz komppasi autotupakointiin tehtävistä lisärajoituksista

tarvitaan myös lisää panostusta valistukseen ja tässä erityiskohteena pitää olla nuoret joilla muun muassa nuuskan käyttö ja sähkötupakointi ovat lisääntyneet viime vuosina

esimerkiksi joukkuelajeissa nuuskan käyttö on tunnettu ongelma ja sen ratkaisemiseksi me tarvitsemme lisää valistusta ja yhteistyötä seurojen lajiliittojen sekä muun yhteiskunnan kanssa

arvoisa puhemies

fdi mittareilla mitattuna olemme eun pohjasakkaa ja varsinkin verrokkimaahan ruotsiin verrattuna investointeja suomeen ei ole tullut viime aikoina